miten monelle on löytynyt työ koulutus tai palvelupaikka

arvoisa puhemies

eli kyllä minä toivon että tämä mahdollinen fortumin mukaantulo tuo mahdollisuuden yhteen paikkaan loppusijoittaa tämä ydinjäte koska yhden kanssa se on aina pikkuisen helpompaa

nuorisotakuu samoiten kuin tämä pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu on näyttänyt jo kyntensä näinkin lyhyellä ajalla

ei heitetä niin kevyesti näitä lausuntoja

kun edustaja rehula omassa puheenvuorossaan eräässä niistä totesi että tämän raamiratkaisun aikana isätkin pääsevät sitten enemmän käyttämään lapsenhoito oikeuttaan ja arvuutteli sitä että löytyykö sinne rahaa niin minulle jäi pikkuisen epäselväksi että ettehän te nyt vaan ollut sitä mieltä että isät eivät saa jäädä hoitamaan lapsia

arvoisa puhemies

näissä elintarviketurvallisuusasioissa tulee nyt ja korostuu tulevaisuudessa entisestäänkin euroopan unionin sääntelyn merkitys sillä on kyse isoista markkinoista ja erilaiset liikkuvuusvapaudet jotka periaatteessa ovat äärimmäisen hyviä vaikeuttavat muun muassa elintarvikkeiden alkuperän tunnistamista

ulkomaiset tuotteet yleistyvät meidän kauppojemme hyllyllä ja tämän takia mielestäni eu lainsäädäntöön vaikuttaminen jo varhaisessa vaiheessa ja yhteistyö keskeisten tahojen kuten komission jäsenvaltioiden ja parlamentin välillä on erittäin tärkeää

edustaja lehti nosti äärimmäisen tärkeän asian ja se on käytännössä meidän yhteiskuntamme häpeäpilkku eli yksinyrittäjien tulotaso on monta kertaa tosi surkea

tässä lakialoitteessa on myöskin kysymys alkoholin lain asteittaista vapautta ja kun asteittaisesta vapautuksesta joka on mielestäni suomessa myöskin tulevaisuutta

yhdyn kaikkiin niihin toimenpiteisiin joilla heidän asemaansa lähdetään parantamaan koska he ovat yksinyrittäjiä suurin osa heistä ilman omaa syytään mutta jätetään se syrjemmälle

komission työ nojaa entistä enemmän euroopan elintarviketurvallisuusviraston tieteellisiin arviointeihin minkä vuoksi myös suomalaisten nykyistä laajempaa osallistumista tähän työhön on mielestäni edistettävä

tähän yritysten kilpailukykyyn sitten mennäkseni

oluiden tarjonta kaiken kaikkiaan on suomessa rikastunut viimeisten vuosikymmenten aikana nimenomaan ja pitkälti pienpanimoiden ansiosta joiden toiminnan eu mahdollisti

tämä on jäykkää ja järjestely on kankea eikä kioskeille aina lupia myönnetä mikäli samalla alueella katsotaan jo olevan riittävä määrä elintarvikekioskeja

tämä erikoisoluiden harrastus on verrannollista viiniharrastukseen ja siksi pienpanimoiden tuotteet eivät johda alkoholin ongelmakäyttöön

maailmalla on todella paljon esimerkkejä siitä että näistä pienpanimoitten laadukkaista tuotteista ja niiden kautta on tullut lyhyessä ajassa jopa globaaleja esimerkkejä

mielestäni tämä lakiesitys selkeyttää työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää ja näillä asioilla sitten vähennetään työttömyysturvan hoitamiseen te toimistoissa käytettävää aikaa mikä mahdollistaa tietenkin te toimistojen keskittymisen niiden palvelujen tarjontaan ja myöskin tällä lisätään työntekijöiden oikeusturvaa ja heidän yhdenvertaista kohteluaan

ei tämänhetkinen esitys ruokahuollon yhtiöittämisestä ainakaan minun mielestäni ihan kuvaa noita sanoja ja tekstejä joita myöskin hallitusohjelmasta löytyy

tämä lakialoite on minun mielestäni yksi askel siihen suuntaan että suomessa palautetaan oluen panemisen pitkä perinne kunniaan ja erikoisoluet saavat arvoisensa paikka a

minun mielestäni kaikenlaista toimintaa pystytään kehittämään ja rationalisoimaan sinä omana toimintana myöskin ei siihen tarvita välttämättä ulkoistamista tai minun mielestäni ei ainakaan ulkoistamista josta tässä jos ei heti niin ajan kuluessa kysymys on

erinomainen asia on kun näyttää siltä että tämä kannustaa myöskin aktiiviseen työnhakuun ja työllistymisen edellytysten paranemiseen nykyistä tehokkaammin eli tämän seuraamusjärjestelmän kautta

minun kokemusperäni mukaan tämä näyttää puhtaasti työehtosopimusshoppailulta jota tällä hetkellä jonkun verran harrastetaan

monissa tilanteissa pelkästään koroisiin johtaa ensisijaisesti järjestelmä karenssiin siis johtaa tämän järjestelmän joustamattomuus sekä työnhakijoiden tietämättömyys myöskin näistä yksityiskohdista

arvoisa puhemies

koska kyseessä on suomen valtio jonka toimesta tätä nyt tällä hetkellä kaavaillaan ja tämä tässä muodossa on menossa niin kyllä minä toivon että se myöskin omalla toiminnallaan näyttää muutakin ei ainakaan näin huonoa esimerkkiä kuin tässä on kaavailtu

jos ajattelee työttömän kannalta niin oikeusturva paranee järjestelmä yksinkertaistuu eli se ymmärretään paremmin tuo selkeät säännöt siihen työstä kieltäytymiseen josta niitä karensseja sitten rapisee

tällaisia tekoja ei ensinnäkään tule sallia ja tämä esitetty malli että tällaisissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa syyteoikeus ei vanhenisi on minun mielestäni ihan kannatettava asia kaiken kaikkiaan koska teosta jää se elinikäinen trauma ja vielä niin että usein se tekijä on henkilö johon lapsen pitäisi pystyä luottamaan ja turvautumaan

en käy toistamaan niitä julkisten ja hyvinvointialojen liiton esittämiä asioita joita he ansiokkaasti ovat tämän esillä olevan asian suhteen toimittaneet

arvoisa puhemies

muutamalla sanalla kuvaan sdpn kantaa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa jota esitystä olivat veljemme vasemmalla eli vasemmistoliitto kannattamassa

tämä kannustaa työn vastaanottamiseen sekä rohkaisee ja lisää mahdollisuuksia siihen omaan aktiivisuuteen ja uuden uran etsimiseen joka on erinomaisen tärkeä asia koska kyllä sitä ammattia tulevaisuudessa ja jo nyt joudutaan useamman kerran vaihtamaan

ilman yrityksiä tekijöillä ei ole työpaikkoja se on se lähtökohta mutta tässä yhteydessä tarkoitin nimenomaan niitä jotka on käytännössä etupäässä suuryritysten toimesta ajettu väkisin yrittäjäksi ja ne markkinat missä he työskentelevät ovat kohtuullisen huonot jos ei ole sillä tuotteella kuin yksi ainut tilaaja

minun mielestäni edustaja tolvanen aprikoi erittäin asiantuntevasti näitä poliisin käytännön toimia siinä tilanteessa kun tämä laki on tullut voimaan

arvoisa puhemies

ministerivaliokunnassa sdpn kanta lähti siitä että mahdollisessa yhtiöittämisessä solmitaan erillinen työehtosopimus josta esimerkkejä löytyy destiasta raskoneesta finferriesistä labtiumista ja meritaito oystä

kuten alussa jo totesin lisäksi tämä järkevöittää viranomaistoimintaa säännösten tulkintaa vähentää byrokratiaa ehkä tai toivottavasti ja ennen kaikkea näitten niukkenevien resurssien aikana sujuvoittaa sen te toimiston työtä ja mahdollistaa resurssien ohjaamisen palveluihin

arvoisa puhemies

kyllä minun mielestäni tähän asiaan pitää puuttua niin kuin nyt on puututtu

vielä kerran haluan sanoa sen että omana toimintana olevaa ruokahuoltoa pystytään kehittämään jos henkilöstö otetaan siihen kunnolla mukaan

työnantajilla ja työntekijöitä edustavilla ammattiliitoilla ei ole selkeää yhteisnäkemystä siitä milloin ja missä aikataulussa yhteistoimintaneuvotteluissa tietenkin neuvottelujen päättämisen jälkeen mahdolliset irtisanomiset lomautukset osa aikaistamiset tai muut on suoritettava ja laitettava käytäntöön

siellähän ihmiset olivat muun muassa omat vanhempani neljä viikkoa ilman sähköä ja rautjärvellä kyllä monesta metsänomistajasta tuli pelkästään maanomistajia niitten myrskyjen aikana

eli sanalla sanoen kaiken kaikkiaan mielestäni erittäin kannatettava lakiesitys

kaiken kaikkiaan tämä on erinomaisen kannatettava lakiesitys

aikaa varmasti kuluu ennen kuin tosiaan ne merkittävät määrät kaapelointeja on tehty

arvoisa puhemies

miten tämä toimintojen kilpailutus sen vaiheistus kriteerit ja nämä aiotaan toteuttaa ja alkaako yhtiö tarjota palveluja jatkossa myös muille kuin puolustusvoimille

arvoisa puhemies

kyllähän tuntui siltä kun tätä lakialoitetta lähdettiin käsittelemään että vähän niin kuin tuli ja vesi tässä yhdistettäisiin ja näin

totta kai näitä kaapeleita sijoitettaessa tulee toimia pitkäjänteisesti siten että toteutuksessa otetaan huomioon nämä mahdollisesti tulossa olevat tiehankkeet sijoittamalla nämä kaapelit tarvittaessa riittävän etäälle siitä sijoitettavasta tiestä jotta niitä ei turhaan jouduta kaivelemaan sitten ylös uuden tiehankkeen yhteydessä

se merkitsee tämän yhtiön in house aseman menetystä eli yhtiö ei voi sen jälkeen tarjota omistajilleenkaan palveluja ilman kilpailutusta

tarkoitus on tosiaan lisätä kilpailu ja kuluttaja asioiden yhteiskunnallista painoarvoa noin yksinkertaisesti sanottuna sekä vaikuttavuutta ja hallinnon tehostamista

tämä ilmastolaki on tosiaan puitelaki ja hyvä niin ja sitten näitä lakia kohtaan tunnettuja pelkoja tai oikeastaan tällaisia miinuksia on ihan jonkun verran joten ihan tämmöinen peruskysymys arvoisalle ministerille

tämä on osaltaan johtanut siihen että yhteistoimintaneuvotteluiden alla olevissa yrityksissä on samanaikaisesti eripituisia yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoaikoja

viranomaisten lakisääteisiä tehtäviähän tässä ei sinällään muuteta mikä on tärkeä asia vaikkapa sen kuluttaja asiamiehenkin osalta

ministeri totesi omassa puheessaan äsken tuossa että kalastusasetus tulee keväällä vasta

tästähän tietenkin kaavoitus ja ennakointitietoa on olemassa että ne uudet tiehankkeet eivät sitten niin kuin salama kirkkaalta taivaalta sinne kyllä tule jnp

tämä toiminnan merkittävä laajentaminen johtaa siihen että perustettava yhtiö ei enää olisi omistajiensa sidosyksikkö mikä merkitsisi puolustusvoimien ravitsemuspalvelujen kilpailuttamisvelvollisuutta ja silloin tämä kierre on ihan selkeästikin valmis

nykyisellään laki antaa työnantajalle mahdollisuuden valmistautua näköpiirissä oleviin työn ja tuotannon vähennyksiin varsin varhaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

on esitetty epäilyjä siitä millä tavalla tämä puitelain kaltainen ilmastolaki sopii suomalaiseen oikeusjärjestelmään

tämä kuluttaja asiamiehen asemahan tässä oli se suurin asia itse asiassa tai se että se säilyy itsenäisenä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja pekkarinenkin äsken totesi

talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen niin sanotusti tyhjensi pajatson enkä lähde toistamaan erinomaisella tavalla esiteltyä kertomusta ja myöskin arviota siitä mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuu

arvoisa puhemies

teillä varmaan on ajatus nyt myöskin siitä

erittäin tärkeätä on tosiaan minkä myöskin edustaja jokinen ansiokkaasti toi esille se että sähköyhtiöiden ja muitten myös kilpailevien yritysten välinen yhteistyö ja koordinointi hankkeiden toteutuksessa toimii nykyistä huomattavasti tehokkaammin niin että siellä ei joka toinen viikko sitten ole eri firma kaivamassa tietä tai tienviertä auki

jos työnantaja saisi harkita tulevia toimenpiteitä useampia kuukausia niin päätöksiä ei voitaisi enää tehdä käytyjen yt neuvottelujen pohjalta

minä toivon että tässä asiassa löytyy vielä harkintaa ja yritetään yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa saada tästä parempi malli kuin tämä tällä hetkellä on

ainut pysyvä olotila on koko ajan nopeutuva muutos ja sekä suomen pankin että finanssivalvonnan toimintaympäristö on suuressa muutostilassa

siis tämä pitkä harkinta aika kielii mahdollisesti myös siitä että yhteistoimintaneuvottelut on käyty varmuuden vuoksi vaikka näköpiirissä ei mitään neuvotteluja vaativaa olisikaan

resursseista rajavartiostolle pitää totta kai pitää huoli ja se että se on hyvin vartioitu on taannut myöskin sen että se on rauhan raja

totta kai pitää tietää sen lisäksi vielä missä ne kaapelit kaiken kaikkiaan sijaitsevat jottei niitä sitten kun niitä uusia kaivantoja eittämättä tulee rikota

ja totta kai on niin että suurempi virasto ehkä kestää sitten tämän toimintaympäristön paineita paremmin kuin kaksi pientä erillistä

korostankin sitä ja talousvaliokunta pitää nykytilanteessa tavanomaistakin tärkeämpänä sitä että kaikista rahapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä käydään laajaa keskustelua

tämän uuden viraston tarkoituksenahan on että se pystyy osallistumaan vaikuttavasti tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kuluttajapoliittisen ohjelman että terveen kilpailun edistämisen osalta

tähän tarkoitukseen tämmöisen sähköisen avoimen tietokannan kehittämiseksi sekä hankkeiden suunnittelun ja ajoittamisen koordinoimiseksi tämä on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi

arvoisa puhemies

valiokuntahan on itse kertomusmenettelyyn liittyen suomen pankin pääjohtajan julkisen kuulemismenettelyn avulla yrittänyt myöskin tätä keskustelua laajentaa ja se on erinomainen asia

monessa yrityksessä ytt ovatkin jatkuvasti niin sanotusti päällä

minkä verran arvoisat ministerit kyseessä on palauttaminen karjalan ja arktisen alueen varustautuminen siihen kuin se oli ennen ensimmäistä tsetsenia sotaa

sieltä se ruisleipä tulee vielä pitkän aikaa

on kuultu pankinjohtajaa useampaan kertaan ja aina sieltä uusia asioita esiin tulee

totta kai siellä tulee myöskin sitten kun näitä tietoja on olemassa kansallinen turvallisuus myöskin joka on otettava huomioon niin kuin valiokunta on ansiokkaasti tässä omassa mietinnössään myöskin todennut

toivottavasti näin myöskin toteutuu koska se on kovasti suotavaa ei kehtaa ihan huvikseen tehdä näinkin merkittäviä muutoksia

me tarvitsemme näitten lisäksi uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja uusille toimialoille joista esimerkiksi tämä cleantech on minun mielestäni aivan loistava esimerkki

tutkija noora nenosen tampereen teknillisestä yliopistosta tekemän tutkimuksen mukaan pätkä ja vuokratyö tuo uusia ja uudenlaisia terveys ja turvallisuusriskejä

valiokunta puoltaa myös toimia joilla pyritään lisäämään euroopan keskuspankin päätöksenteon läpinäkyvyyttä sillä ekpllehän on luovutettu merkittävää itsenäistä päätösvaltaa jonka vastapainoksi sen on totta totisesti kyettävä selkeästi myöskin perustelemaan nämä tehdyt päätökset ja mahdollistettava näin päätösten laajempi arviointi

ja sitten totta kai isommassa yksikössä on helpompaa varmasti toteuttaa hallintohenkilöstön tehtävänkuvan muutoksia

tämä kuulostaa vähän karmealta että ne lopputilit pitää jonkun ajan kuluessa viimeistään antaa mutta tällainen epäselvyys se tuolla maailmassa ja yrityksissä valitettavasti on

mutta sille vanhallekaan teollisuudelle ei enää niitä uusia rikkidirektiivejä kyllä pidä ansoiksi rakentaa

mitä tulee tähän huoleen kuluttaja asiamiehen aseman säilymisestä itsenäisenä niin erityisesti tämä pääjohtajan otto oikeuden rajoitus ja nämä kuluttaja asiamiehen tehtävät on sillä tavalla määritelty

tänä päivänä erinomaisen mukavaa on kuulla se että työmarkkinaratkaisun yhteistä isoa työllisyyssopimusta täällä kannattavat kaikki kunhan siinä se on ok huolehditaan myöskin palkansaajien ostovoimasta

arvoisa puhemies

lakialoitteessa ehdotetaankin että työnantajan kohtuullinen ilmoitusaika yhteistoimintalain mukaisista toimista olisi enintään kuukausi ja selvitys tulisi antaa kaikille henkilöstöryhmille samanaikaisesti

työsuojelu pitää lähtökohtaisesti hoitaa tietenkin kuntoon ensisijaisesti työpaikalla mutta kyllä viranomaisresursseja pitää olla valvomassa ja tukemassa näitten työpaikkojen toimintaa

arvoisa puhemies

valtionyhtiöitten tulee arvostaa ja kehittää erityisesti suomalaista työtä ja niillä tulee olla toki muukin rooli kuin pelkän rahan tekeminen eli työllisyys aluepolitiikka

erityisen huomion omassa katsannossani saa ulkomaalaistarkastajien määrä koska vuokratyömarkkinoilla on ulkolaisia työntekijöitä paljon ja se kohtelu on välillä aivan mitä sattuu

sen pitää lisäksi näyttää hyvää mallia palkitsemisen läpinäkyvyydestä ja siitä että se palkitseminen koskee koko henkilöstä ei pelkästään johtoa

kun tämä selonteko lähtee valiokuntakäsittelyyn niin toivon sitä että työsuojelun vastuualueeseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on esiin nostettu

uusia avauksia kaivataan myöskin valtion toimelta eli kaivos cleantech biotalous siinä muutamia mainitakseni

siis valtionyhtiöiden ja valtion kaiken kaikkiaan pitää luoda uutta ja tulevaisuuden valtionyhtiöpolitiikan tulee olla aktiivisempaa kuin nyt

tästä eteenpäin kerron niitä kokemuksia joita käyttäjät jotka käyttävät työsuojelun vastuualueen palveluita ovat kokeneet muun muassa lautakuntatyöskentelyn kautta